sillähän pyritään katkaisemaan nimenomaan sitä syrjäytymiskierrettä ja sitä että ei ole sitä koulutus työ harjoittelu tai muuta paikkaa mutta kysymys kuuluu mitäs sen yhteiskuntatakuun toteuttamisen jälkeen tapahtuu

rikkiasia on sillä tavalla että se oli lähtenyt valmisteluun imossa jo ennen kuin minä olin ministerinvalaa vannonut ja sitä ei pystynyt enää siinä vaiheessa kun se minun tietooni tuli viikkoa ennen sitä imo kokousta muuksi tekemään

lapsilisän osalta kysyn sitä että kun te teitte sen te perustelitte sitä huhtikuussa että on jokaiseen satuttava ihan jokaiseen ja täälläkin on ollut sama sävel

opposition puolelta ainakin keskustasta on koko ajan arvosteltu sitä että tämä valmistelu on ollut pienen porukan piirissä ja sitä ei ole tehty perinteiseen hyvään tapaan parlamentaariselta pohjalta

mutta toivon että ne joilla on tähän meriturvallisuuteen erityistä kiinnostusta tällaisen ohjelman liikenne ja viestintäministeriöstä erillisesti ja myös varmasti netistäkin saavat

täällä on kiitelty kovasti näitä ammatillisen koulutuksen paikkojen lisäyksiä ja yhdyn kyllä keskustan edustajien arvioon siitä että se on kyllä pikkusen vähän liioiteltua kun samaan aikaan tuhansia opiskelupaikkoja aloituspaikkoja ammattikorkeakoulu ja ammatillisen koulutuksen puolelta leikataan

mutta vuosi sen jälkeen jätimme nootin nimissäni imolle jossa todettiin että suomi ei tule sitä ottamaan käyttöön ennen kuin meidän osaltamme nämä asiat ovat selvillä

päätimme talvella niin kun ministeri thorsin johdolla oli valmisteilla tämä itämeri selonteko että sisällytämme keskeisemmät osat sieltä meriturvallisuusohjelmasta tänne itämeri selontekoon

miksi nämä lasten etujärjestöt ja perheiden hyvinvointia ajavat järjestöt suhtautuvat tähän esitykseenne kielteisesti

uudelleenvalmistellusta esityksestä ei pitäisi päättää vain suppeassa hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa vaan esitys tulisi tuoda eduskunnan käsiteltäväksi jotta maan puolustuksen kannalta tärkeä asia saisi arvoisensa päätöksenteon ja tulisi kunnolla käsiteltyä valmistelun avoimuutta myöten

minä korjaan sillä tavalla tähän jälkimmäiseen asiaan että minä en kysynyt tuleeko siellä uusia leikkauksia vaan minä kysyin sitä milloin toteutetaan hallitusohjelman mukainen linjaus siitä että ammattikorkeakoulujen rahoitus siirretään valtiolle

se edellisen hallituksen linja ja nykyisen hallituksen linja että pitäisi saada lykkäystä minusta on se toimintatapa jota tässä pitää hakea

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean että tämä ei kyllä minulla ainakaan ole lähtenyt valmistelussa alkuun siitä että tämä on tilakysymys vaan tämä on organisatorinen ja myös hallinnollinen kysymys

sitten haluan tuoda sen näkökulman kun täällä kiiteltiin muun muassa edustaja pelkonen kovastikin että hienoa että ne kaikki tulevat sitten tänne pääkaupunkiseudulle että asia ei kyllä ole aivan näin yksinkertainen

mitä tähän ten verkkoon tulee niin myös luulen että tunnen sen asian paremmin kuin edustaja rajamäki

arvoisa puolustusministeri wallin usein asiat ovat sitä miltä ne näyttävät ja nyt täällä näyttää vahvasti siltä että te ette ole kertonut rehellisesti eduskunnalle kaikkia vaikuttimianne tässä puolustusvoimauudistuksessa ja nimenomaan tämän dragsvikin osalta

voisitteko peruuttaa tämän

se vaatii todella laaja alaista yhteistyötä suomen ja muiden itämeren rantavaltioiden kanssa myös meillä täällä eri hallinnonalojen sisällä ja voin sanoa että tälle oli kyllä todella sosiaalinen tilaus että me emme tehneet nyt tätä meriturvallisuusohjelmaa siinä tilanteessa kun edellisen kerran hallitus käsitteli meriturvallisuutta mikä tapahtui silloin estonian onnettomuuden jälkeen

sitä esitystä ei tehty minun hallituksessaoloni aikana vaan se on tullut eu komissiolta viime syksynä

jos pohjois karjalassakin nuorisotyöttömyys on noussut ja on koko maan korkein työttömyystilasto siellä niin siellä on paljon vähemmän niitä muita aktiivisen toiminnan paikkoja kuin koulutuspaikkoja

tähän mtln merentutkimuslaitoksen henkilöstön vastustukseen

minulla on täällä teille papereita joilla voin osoittaa aivan tarkasti että silloin kun itse olin vielä mukana olivat myös itä suomen hankkeet siinä mukana

minusta se on aivan luonnollista että organisaation sisällä on yleensä erittäin luja muutosvastarinta ja sitä en pidä ollenkaan ihmeellisenä

ei ole työharjoittelupaikkoja ynnä muita

no nämä siperian ylilentomaksut olivat sitten todellakin toistuva keskustelunaihe komission ja venäjän välillä ja sitten asia lähti ratkeamaan sitä kautta että venäjä ilmoitti allekirjoittavansa sopimuksen jos se hyväksytään wton jäseneksi ja wton jäseneksihän venäjä hyväksyttiin viime joulukuussa

silloin valtioneuvosto linjasi edellisen kerran merenkulun turvallisuutta ja sen linjauksen jälkeen syntyi muun muassa tämä vts järjestelmä ja myös virve järjestelmä

sen takia minun on vaikea uskoa sitä että te ette siellä ministeriryhmässä käsittelisi näitä lukumäärätavoitteita tai sitten ministeriön virkamiehet ovat ottaneet aivan toisenlaisen otteen kuin aiemmin

siperian ylilentoasian ohella komissio on ollut suivaantunut todellakin kahdenkeskisiin lentoliikennesopimuksiin venäjän kanssa ja tähän suomen ja venäjän sopimukseen jota nyt tässä istunnossa käsitellään

meriturvallisuusohjelman peruslähtökohta on tietysti se kysymys miten pystymme ennaltaehkäisemään onnettomuuksia

koko ajan kun tätä hallituksen esitystä on tehty ja se on ollut täällä käsittelyssä totta kai meidän väkemme ja myös syken väki ovat käyneet koko ajan henkilöstön kanssa keskusteluja ja neuvonpitoa siitä miten tullaan menemään eteenpäin

ennaltaehkäisy on se avainsana tässä kaiken kaikkiaan se miten onnettomuuksia ja niiden seurauksena syntyviä ihmishenkien menetyksiä ja meriympäristön pilaantumista pystytään estämään

ja minulle ei ole kyllä niistä keskusteluista kerrottu että nyt olisi tämmöinen uhka eivätkä he ole kertoneet minulle myöskään itse ja olen kuitenkin ollut useampia kertoja viime kuukausienkin aikana tekemisissä sekä koko henkilöstön kanssa että myös johtaja eeva liisa poutasen kanssa

tehdäänkö se vain jukka pekkarisen johdolla ja yksin vai millä tavalla yhteiskunta laajasti on eri tahot eri tutkimuslaitokset siinä mukana

tämän meriturvallisuusohjelman yleisistä linjauksista merkittävimmäksi haluan nostaa sen että meidän on panostettava koko hallituksessa erityisen paljon asioiden valmisteluun eri kansainvälisissä yhteisöissä

tämä tuntui jotenkin kohtuuttomalta sillä meillä olivat olleet käynnissä jo vuosikausia venäjän kanssa joka tasolla ministeritasolla virkamiestasolla neuvottelut sopimuksen uusimiseksi

sitten haluan vielä todeta että ilmatieteen laitoksen toiminnasta ja tutkimuksesta on tietty osa sitä mitä tehdään yhdessä merentutkimuksen kanssa mutta suurin osa ilmatieteen laitoksen tuottamista palveluista ja tutkimuksesta on liikenteelle tehtävää

sitten toisena merkittävänä linjauksena haluan ottaa esille sen että meidän pitää täällä hallituksen sisällä myös tätä sisäistä koordinaatiota parantaa eu asioitten osalta

suomessahan on ollut aika hyvä menettely tämä eu minva perjantaiaamuisin ja meillä on monilta osin ollut myös tässä päätöksenteossa mikä liittyy kansainvälisiin järjestöihin vaikka imo ynnä muuta

että niissä ei ole tämmöistä poliittista päätöksentekijöiden siunausta ja nyt meidän täytyy ottaa nämä asiat sillä tavalla että myös kansainväliset järjestöt ovat siinä mukana missä me teemme erittäin tärkeitä ratkaisuja koko meriturvallisuuden kehittämiseksi

ja itse katson kyllä että ilmatieteen laitos juuri siksi että ilmatieteen laitos tuottaa näitä turvallisuuspalveluita erityisesti lentoliikenteelle erityisesti alusliikenteelle ja muulle liikenteelle sen paikka ja hallinnollinen yhteys on kyllä erittäin luontevasti liikenne ja viestintäministeriö

no puolentoista vuoden takaisen ehdotuksen jälkeen sopimuksen uusiminen on edennyt virkamiestasolla ripeästi ja viime syksynä hyväksyttiin moskovassa pöytäkirja sopimuksen muuttamisesta

nyt tämä on meidän eduskunnan hyväksyttävänä ja minun käsitykseni mukaan tämän sopimuksen hyväksyminen ei edellytä venäjän duuman käsittelyä joten sopimuksen lopullinen hyväksyntä myös venäjällä saattaisi olla ihan lähiviikkojen tai ainakin lähikuukausien asia

tässä hallituksen esityksessä käsitellään erittäin säästeliäästi näitä kustannusvaikutuksia haja asutusalueiden ja maaseudun ihmisille ja samaan kiinnitin huomiota kyllä ministerin esittelypuheenvuorossakin että kun puhutaan keskimääräisistä kustannusten nousuista niin sinne piiloutuvat sitten kyllä ne laajat kustannusvaikutukset

yksittäisistä toimenpiteistä nostan esille jo täällä ed

kallista korjata että ei sitä olla laittamassa mihinkään syrjään vaan seuraavan puolentoista vuoden aikana viemme niitä toimia järjestelmällisesti täällä meidän kansalliseen lainsäädäntöön mukaan ja esimerkiksi tämä mitä ed

toivoa sitten tietysti sopii että muut asiat eivät ryhdy tätä sopimuksen hyväksymistä venäjällä vaikeuttamaan ja viittaan lentoliikenteen päästökauppajärjestelmään joka on venäjälle hyvin vastenmielinen koska euhan teki sen omana päätöksenään

on todellakin juuri niin kuten tässä edellä rehula sanoi

kalliskin otti esille että voidaan asettaa erityisvaatimuksia jääoloissa kulkeville aluksille on äärimmäisen tärkeää

te olitte sitä mieltä vielä vaalien alla kaikki muut puolueet paitsi kokoomus ja sdpkin oikein tiukan kannan otti kesäkuussa asiasta mutta nyt se ei enää kuulu edes teidän suunnitelmiinne

sitten toisena merkittävänä seikkana tämän paketin osalta haluan nostaa esille ihan toisen tyyppisen asian eli inhimillisen tekijän

harras toiveeni on erityisesti että tämä sopimusmuutos voisi edesauttaa sitä että jatkossa helsingin ja moskovan lentoyhteydet paranisivat siten että moskovassa voisi käydä helsingistä päiväsittäin

jotenkin kyllä tässä kaipaan kansalaisille äänestäjille jonkinlaista suojaa siitä että mitä ennen vaaleja puhutaan ja mitä sitten täällä halutaan kaiken kaikkiaan sanoa

suurin osa onnettomuuksista johtuu inhimillisistä tekijöistä ihmisten tekemistä virheistä havaintovirheistä ynnä muuta

minä ihmettelen tätä valmistelua että valmistelussa ei ole paremmin kuultu näitä arvioita mitä tuolta väli ja itä

ja niitä me emme pysty millään lainsäädännöllä täysin poistamaan mutta sen takia me tarvitsemme ikään kuin monikerroksellisia toimia jotta meriturvallisuus olisi hyvä ja näitä onnettomuuksia voitaisiin välttää

yks draxler emu

ettekö te ymmärrä sitä että tässä olisi myös tähän pidempään tulevaisuuteen ja raha asioihin ja julkiseen talouteen myös mahdollisuuksia

sitten toinen yksittäinen seikka jonka haluan ottaa esille ja joka liittyy myös tähän inhimilliseen tekijään on se että meidän pitää pystyä vahvistamaan alusmiehistön osaamista ja toimintaa sitä kautta jotta nämä onnettomuusriskit pienenisivät

koulutusjärjestelmää tulee kehittää ja merenkulkijoille pitää luoda myös lisää koulutusta nykyistä huomattavasti enemmän esimerkiksi jäänavigointikoulutusta ja uusien teknisten järjestel mien käyttökoulutusta

eli me saamme laajempia alueita tällä tavalla reititettyä ja hämeenlinnassa päätimme myös tästä jäänmurtoyhteistyön käynnistämisestä joka on tärkeä kysymys koko pohjolan kannalta

viimeinen kommentti liittyy ed

kalliksen käsitykseen siitä että merentutkimuslaitoksen uudelleenjärjestelyt mitkä hyväksyttiin täällä viime joulukuussa olisivat jotenkin vieneet tutkimuksen taantuvaan tilaan siitä ei kyllä ole olemassa faktoja

päinvastoin sekä minä että kollegani ministeri lehtomäki olemme molemmat olleet erittäin kiinnostuneita mitenkä tämä uudelleenorganisointi on tapahtunut ja päinvastoin kuin te väititte olemme saaneet erittäin myönteistä palautetta

nyt on perustettu myös tämä merentutkimuksen koordinaatiotyöryhmä sille asetettu tarkat tavoitteet ja tehtävät

minä taas tässä heti alkuun voin sanoa että kannatan tätä hallituksen esitystä

autetaan

katsastustahan tehdään liikenneturvallisuuden ja myös ympäristöseikkojen vuoksi ja tämä hallituksen esitys on minulle erittäin tuttu

kun kuusi vuotta sitten aloitin liikenneministerinä niin silloin minulle kerrottiin ja näin sen että hallitusohjelmassa oli maininta siitä että tehtäisiin katsastuslain uudistus ja en sitä aluksi kyllä itsekään pitänyt kovin tarpeellisena koska tulen itse joensuusta jossa on maan alhaisimmat katsastushinnat oli silloin ja on edelleenkin

mutta viime vaalikaudella tätä katsastusasiaa selvitettiin erittäin paljon ja tulin sitten lopulta vakuuttuneeksi siitä että kannattaa tehdä katsastuslainsäädännön uudistus sillä tavalla että tulee lisää toimijoita ettei olla pelkästään kahden suuren ketjun varassa

nyt kun katson tätä esitystä niin tämä on mielestäni hyvin pitkälle sama kuin mikä silloin viime vaalikauden loppupuolella oli täällä eduskunnan käsittelyssä mutta joka raukesi

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean tästä rikkikysymyksestä että siinä kyllä käsienpesua riittää aika monella tasolla

eli kaksi isoa asiaa

ja sitten toinen seikka eli avataan tiukoin rajoituksin ja valvontaedellytyksin myös korjaamoille mahdollisuus tehdä katsastusta

johtuiko se siitä että tällä hallituksella ministeri urpilainen teillä on mennyt poliittinen pääoma luottamus siellä eu pöydissä ja ette saaneet sitä aikaiseksi

toinen kysymys joka liittyy sitten tähän infra oyhyn

olen ollut huomaavinani että liikennerahoitusta on aivan liian vähän

miksi te ette ota käyttöön tätä valtion infra oytä ja saa sitä kautta rahoitusikkunaa pidemmälle tähtäimelle ja enemmän hankkeita liikkeelle

miksi se on näin

onko se virkamiehistä valtiovarainministeriössä kiinni vai teistä ministeri urpilainen

mutta nyt tämä tässä sillä käsittelyllä millä itse olen tähän nyt tässä viime päivinä tutustunut on hyvin pitkälle todellakin sama kuin oli silloin viime vaalikauden lopussa käsittelyssä ja tätä kannatan

minä kyllä ajattelen sillä tavalla että tässä on erittäin paljon niitä palomuureja joilla varmistetaan se että tämä riippumattomuus ja asiallinen katsastus voidaan järjestää myös siellä huoltokorjaamoilla

ministeri kyllönen niitä tuossa omassa puheenvuorossaan toi esille ja haluan tuoda nyt vielä myös sen että jos löytyy tämmöisiä epärehellisiä epäasiallisesti toimivia yrityksiä joissa on sekä korjaamotoimintaa että sitten katsastustoimintaa mukana niin kun tämä katsastustoiminta on luvanvaraista niin se lupahan voidaan ottaa pois

arvoisa puhemies

täällä sekä edustaja pekonen että edustaja niinistö kyselivät tästä yhteydestä sosiaali ja terveyspalvelualueitten ja sitten kuntien osalta

arvoisa puhemies

kolmeen asiaan erityisesti

eli jos on sellainen uhka päällä että lupa otetaan pois niin kyllä minä sanon niin että pitää olla aika huono yrittäjä että lähdetään sellaiseen toimintaan että ehdoin tahdoin ruvetaan tekemään ylikorjausta tai muita seikkoja joilla vaarannetaan oman yrityksen maine

mutta direktiiviesitys annettiin tämän hallituksen aikana te jokainen tiedätte sen ja sen jälkeen alkoi myös suomen työskentely direktiivin osalta niin että älkää yrittäkö väittää sitä että pelkästään se imon päätös olisi ollut ratkaiseva tässä asiassa

arvoisa puhemies

me totta kai uudistamme myös valtionosuusjärjestelmää tässä yhteydessä

näin arvioidaan asiantuntijat arvioivat sitä että sillat ovat hyviä hankkeita että niissä on monipuolista taitorakentamista ja sitä kautta ne ovat oikein mahdollisia tähän tulevaan lisätalousarvioon

mutta pitäisin hyvänä että tässä kohtaa tutkittaisiin onko mahdollista laittaa valtionosuusjärjestelmään kannustinta millä pystyttäisiin palkitsemaan niitä kuntia jotka onnistuvat hyvin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

nyt tehtävä indeksileikkaus horjuttaa väistämättä eläkeläisten ja muiden sosiaaliturvan saajien luottamusta eläke ja sosiaaliturvajärjestelmän toimivuuteen ja oikeudenmukaisuuteen

eli tottahan siinä tulee ensin huomautus varoitus ja sitten loppujen lopuksi viedään lupa pois ja se ei ole kyllä myöskään sille korjaamotoiminnalle eduksi jos katsastuslupa viedään yritykseltä pois joten lämpimästi kannatan ja toivon että tämä tällä kertaa täällä eduskunnassa sitten menee läpi

karhu ja ed

kähkönen ottivat tämän myös esille että meillähän tehdään nyt joukkoliikenteen kehittämisohjelma ja siinä pitää minusta ratkaista muun muassa tämä kyytitakuuasia että sitä ei jätetä ratkaistavaksi tähän joukkoliikennelakiasiaan

kevään kehysriihessä tehdyn indeksileikkauksen jälkeen hallitus päätyi elokuun budjettiriihessään hyvittämään indeksileikkausta pieni ja keskituloisille työeläkkeen saajille eläketulovähennyksellä

ensinnäkin totean sen että myös keskustan mielestä tämä vanhuspalvelulaki on erittäin tarpeellinen ja tässä esitetyt tavoitteet ovat erittäin hyvät ja kannatettavat

varhaiskasvatus nämä kaikki palvelut mitä on meidän täytyy huolehtia siitä että tämä yhteys todellakin säilyy

itse asiassa puolen tunnin päästä täällä talossa on alkamassa semmoinen joukkoliikenteen kehittämisseminaari alan edustajille johon aion kyllä mennä sitten vähän myöhässä kunhan tästä salista lähden

mutta tuolla valiokuntakäsittelyssä on noussut muutamia asioita esille joista meillä on olemassa epävarmuutta ja joista epäillään että niitä ei ole tässä hallituksen esityksessä vielä riittävällä tavalla varmistettu ja tuon ne nyt tässä esille

hallituksen indeksileikkaus tulee tämän vuoksi koskemaan esimerkiksi työttömyysturvan peruspäivärahaa työmarkkinatukea vammaisetuuksia opintorahaa ja rintamalisää

saara karhulle totean sen että tietysti viime keväänä kun polttoaineitten hinnat olivat todella korkeat meiltähän vaadittiin valtavasti toimia että nyt pitää helpottaa sillä ja sillä tavalla tällä veropuolella mutta nyt taas tiedetään että öljyn hinta on laskenut ja polttoaineittenkin hinnat ovat laskeneet ja vähän se kulurakenne on nyt ehkä erilainen

on tämä tulevaisuuden kuntareformi josta on tulossa teille niin pian kuin pystyn vain saamaan aikaiseksi pyyntö parlamentaarisesta työryhmästä

toiseksi me emme tiedä täälläkään salissa vielä millä tavalla lähivuosina sosiaali ja terveyspalvelut tullaan järjestämään tässä maassa ja se luo tietysti epävarmuutta myös näitten ikäihmisten palveluiden ja vanhuspalveluiden järjestämiseen

eli pohdimme yhdessä mikä se tulevaisuuden kunta on ja siinä yhteydessä pystymme määrittämään yli puoluerajojen myös sitä mikä on tulevaisuuden kunnan ja itsehallintoalueitten välinen suhde

ensinnäkin toteaisin tähän edustaja zyskowiczille että olen jyrkästi eri mieltä siitä että nyt näitä etuuksia pitäisi leikata

en todellakaan kannata sitä